haluan vielä tuoda esiin sen että täällä vanajan avovankilassa mihin siis jatkossa tämä perheosasto tulee ei ole kovin kauan kun oli tällainen tapaus että äiti pahoinpiteli lapsensa

eli siis vankilaympäristössä avovankilassa ei ollut voitu turvata lapsen turvallisuutta vaan oma äiti vankilaympäristössäkin pääsi pahoinpitelemään lapsensa

nyt sitten tätä henkilökuntaa kyllä täällä lisätään ja sen vuoksi toivottavasti nyt jatkossa voidaan sitten turvallinen ja parempi ympäristö turvata näille lapsille siellä

mutta halusin kertoa tämän esimerkkinä siitä että väliaikaisesti tehtiin ratkaisu että avovankilan puolelle ei ole otettu lapsia koska siellä ei tähän mennessä pystytty tätä turvaa riittävästi takaamaan

eli lapsikin on äitinsä kanssa aivan syyttömänä pitkän yön sellissä

nimittäin ohjaajat kertovat että lapset säikkyvät kun heidät viedään kaupunkiympäristöön koska he eivät ole tottuneet normaalielämän ääniin esimerkiksi koska se elämä on siellä vankilassa hyvin laitosmaista ja hyvin epätyypillistä

ja tämmöiset asiat kyllä väittäisin hyvin pienillekin lapsille voivat olla vaurioittavia kokemuksia ja toivoisin että heille annettaisiin mahdollisimman ehjät eväät elämään silloinkin kun heidän äitinsä on tehnyt

päätyyn kuivuria johon keskustelu on päättynyt pyritään yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaiset laki on ensimmäinen käsittely on tällä tavalla me a

kyllä kyse on nimenomaan siitä että lapsella tulisi olla oikeus rakastavaan vanhempaan tai rakastaviin vanhempiin ja siitä on kyse myös tässä laissa minun mielestäni viime kädessä

totean myös sen että oman puolueeni puoluekokouspäätös tukee myös tämän lain henkeä

arvoisa puhemies

on totta ja valitettavaa se että esimerkiksi kansaneläkettä ei ole saatu riittävästi aikaisempina vuosina korotettua mutta kyllä siihen niitä pieniä korotuksia on aikaisemminkin tehty

kun tässä näitä tarvittavia toimenpiteitä tuodaan esiin niin itse pitäisin myös tärkeänä että me voisimme eläkeläisten pientä työeläkettä saavien verotusta keventää niin että verotusrajaa nostettaisiin koska tällä hetkellä pientä työeläkettä saavat ovat olleet sellainen väliinputoajaryhmä joka ei ole saanut asemaansa mitään parannusta

tämän ryhmän osalta minun mielestäni meillä pitäisi olla tällainen moraalinen ja inhimillinenkin velvoite parantaa myös heidän asemaansa

ongelmana on kuitenkin se että aiempi ilmastostrategia eli todellisuus ja tämä selonteko ovat ristiriidassa mittakaavoiltaan muun muassa energiasäästön osalta

arvoisa puhemies

esitämme elvyttäviä toimia jotka pitäisivät tätä meidän taloudellista pyöräämme pyörimässä ja osa toimista on myös ennalta ehkäiseviä jotka pidemmällä aikavälillä tuottavat myös taloudellisesti järkevää tulosta ja vahvistavat inhimillistä hyvinvointia kuten esimerkiksi koulu ja opiskelijaterveydenhuollon panostusten lisääminen

erityisen keskeistä on se että kehitysmaiden tarpeet ja rahoitus tulee huomioitua ja myös se että päästään sopuun ennen kaikkea teollisuusmaiden riittävistä päästövähennyksistä

mielestäni tarvitaan erillinen energiansäästölaki joka kokoaisi yhteen hajanaiset direktiivit ja asettaisi kansallisesti keskeisille sektoreille säästövelvoitteita ja kannustimia energian säästöön

on selvää että rehevöittäviä päästöjä tulee pienentää kaikilla saroilla ja turvata lähivesien uimarantojen sekä pohja ja kaivovesien hyvä kunto

esimerkiksi osa markkinamiehistä on myynyt hyvin kalliita ja osin toimimattomiakin laitteita kansalaisille asetuksen nimissä ja näin johtanut heitä harhaan

asetus sinällään olisi jo mahdollistanut helpotukset tilanteissa joissa jätevettä syntyy hyvin pieniä määriä kiinteistö ei sijaitse lähellä vesistöjä tai asetuksen vaatimukset olisivat muuten talouksille kohtuuttomia

ekologista verouudistusta tarvitaan mutta vaikutukset pienituloisimmille tulee huomioida näiden ekologisten verouudistusten toteuttamisen yhteydessä muun muassa pienituloisten etuuksien parannuksina

ongelmia liittyy myös siihen että asetuksen täytäntöönpano on edennyt hitaasti niidenkin osalta joilla perusteita asetuksesta tinkimiseen ei ole

tarvitaan ympäristöenergiateknologiaan satsaamista mutta myös laajemmin luonnonvarojen kestävämpään ja säästeliäämpään käyttöön pohjautuvia toimia kuten raaka aineiden kiertoon panostamista luonnonvarojen säästeliäämpää ja tehokkaampaa käyttöä

siirtoviemäreitä ja vesiosuuskuntia on kuitenkin toteutettu kasvavassa määrin ja kunnissa on vahvemmin nostettu valmisteluun viemäriverkoston laajentumiseen liittyviä kysymyksiä

valitettavasti tämä taloustilanne asettaa näille hankkeille ylimääräistä hidastetta

olisikin tärkeätä että kunnat päivittäisivät viemäriverkkoa koskevia suunnitelmiaan jotta kuntalaisilla olisi selvä tieto miten viemäriverkostoa ollaan tulevina vuosina laajentamassa ja jos sitä ollaan laajentamassa niin sitten ei asetuksen soveltamiseen täytyisi lähteä

ykn raportti on nimennyt aikamme kuudenneksi sukupuuttokaudeksi minkä aiheuttaa se että me ihmiset viemme enemmän elintilaa eläimiltä ja kasveilta koko ajan

adoptioprosessissa arvioidaan kovin tarkkaan se että vanhemmat ovat kykeneviä tarjoamaan turvalliset ja hyvät kasvuolosuhteet lapselle jolloin kyllä minun mielestäni siinä yhteydessä tietyllä tavalla myös arvioidaan sitä ovatko vanhemmat millä lailla tunteella rakkaudella siinä prosessissa mukana

luonnon monimuotoisuuden vähenemisen seurauksena myös luonnon ihmiselle tuottamat niin sanotut ekosysteemipalvelut kuten puhdas vesi vesitalouden kierto hiilen sidonta ravintokasvien pölytys ja ravinteiden kierto voivat pahasti häiriintyä ja vaikutukset voivat olla niin ympäristön kuin ihmisen hyvinvoinnille ja elinmahdollisuuksille merkittäviä

jätevesiasetuksen käsittelyyn liittyen on tärkeää sen varmistaminen että pienituloisilla on myös mahdollisuus saada sosiaalisin perustein tukea asetuksen edellyttämiin toimiin

lisäksi ihmettelen vähän sitä rajanvetoa jos hyväksytään yksin olevat hakijat adoptiohakijoiksi ja heidän sukupuolista suuntautumista ei kuitenkaan siinä yhteydessä selvitetä niin mikä se eettinen tai muu ero teidän mielestänne on sitten siinä että kaksin oleva naispari esimerkiksi ei voisi adoptoida lasta

ihmisen elo ei voi jatkua niin että elääksemme tarvitaan neljä maapalloa kun käytössä on vain yksi

itse olen kyllä sitä mieltä että myös miehen ja naisen parisuhteessa adoptioehtoja pitäisi lieventää esimerkiksi avoliitossa minun mielestäni pitäisi olla mahdollisuus adoptoida lapsi koska tässä on ristiriitaa sen suhteen että yksin voi hakea mutta avoliitossa pitkään eläneet heteroparitkaan eivät voi adoptoidalla

maapallo edellyttää että me toimimme ja että me toimimme nyt

lain kautta esitetyt lievennykset asetukseen ovat oikean suuntaisia esimerkiksi iäkkäimpien vapauttaminen asetuksen soveltamisesta sekä lievennysperusteiden selkeyttäminen tilanteessa jossa asetuksen vaatimukset olisivat kohtuuttomat pienituloisuuden tai muun vaikean aseman vuoksi

nyt päättynyt ddr voi myös de vos verotus rasittaa niitä voisi lähettää vaativat että lähetit keskustelua varten adoptoida lasta tällä hetkellä

vielä haluan korostaa sitä ettei toimia ole tarvittu välttämättä muuhun kuin vesikäymälöiden jätettä varten jos jäteveden määrä on muuten vähäinen

kuormitukseltaan vähäisissä talouksissa ja kesäasunnoissa on siis mahdollista päästä huomattavan paljon edullisemmilla ratkaisuilla kuin välikysymyksessä on esitetty

myös nykyaikaisilla ja sisäkäyttöön soveltuvilla kuivakäymälöillä on mahdollisuus hallita talouksille etenkin kesäasunnoissa aiheutuvia kustannuksia ja näin saada ravinteet myös kiertoon nykyistä paremmin vesistöpäästöjen sijaan

jätevesiasetus on perusteltu mutta sen soveltaminen vaatii viilaamista jotta ympäristön lisäksi myös sosiaaliset vaikutukset tulevat kohtuullisiksi

arvoisa puhemies

maapallollamme ei ole kerta kaikkiaan aikaa enää odottaa toimia tarvitaan nopeasti

viitanen toi esiin että kun tässä on nämä hyvät tavoitteet ja suunnat asetettu niin tarvitsemmehan me tiedon siitä mitkä ovat ne keinot että ne hyvät tavoitteet myös saavutetaan

kyllä esimerkiksi huolestuin ministereiden viestistä siitä että he olivat hyvin kriittisiä ilmastolakia kohtaan tänään tässä keskustelussa ja minun mielestäni me kyllä tarvitsemme välttämättä tuon ilmastolain

lisäksi perhehoitajien ennakkovalmennus tulee pakolliseksi perhehoitajien palkkioita hieman parannetaan ja nimetään vastuuhenkilö jokaisen perhehoidossa olevan lapsen kohdalla perhehoidosta ja tukipalveluista vastaamaan

erityisen keskeistä tuota tulevaa kokousta ajatellen on se että kehitysmaiden tarpeet niin rahoitus kuin muu tilanne niin päästövähennysten kuin sopeutumistoimienkin osalta tulevat riittävästi huomioiduiksi ja että päästään ennen kaikkea sopuun teollisuusmaiden riittävistä päästövähennyksistä

nyt monet asiat jäävät odottamaan tulevia toimia

käsiteltävänä olevassa lainuudistuksessa ratkaisematta jäävät monet alan asiantuntijoiden esiin ottamat lainuudistustarpeet esimerkiksi ammatillisten perhekotien asema ja rooli perhehoidossa yhteisöjen toteuttaman perhehoidon tulevaisuus ja sopimusjärjestelyt rajoitustoimenpiteiden käyttö toimeksiantosopimussuhteisessa perhehoidossa hoidettavien määrän rajaaminen hoitopaikkakohtaisesti nykyistä alhaisemmaksi toiminimen kautta tapahtuva perhehoito useat perhehoitajan oikeus ja sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset rikosrekisteriotteen vaatiminen perhehoitajan puolisolta perhehoidon lupakäytännön keskittäminen valviraan perhehoitajien rekrytoinnin ja valmennuksen keskittäminen paremmin resursoituihin ja siten asiantuntevampiin yksiköihin sekä perhehoidon ammatillisten perhekotien muun perheenomaisen sijaishoidon sekä laitoshoidon nykyistä tehokkaamman yhteistoiminnan kehittäminen

hyvää on kyllä se että jotkut kehitysmaat ovat sitoutuneet neuvottelujen ulkopuolella jo nyt kohtuullisen mittaviinkin päästövähennystavoitteisiin

valitettavasti jo nyt on nähtävissä se ettei kööpenhaminassa saada oikeudellisesti sitovaa lopputulosta aikaan mutta mahdollisimman kattava sopimuspaketti sekä riittävän kunnianhimoiset poliittiset tavoitteet tulee kuitenkin saada aikaan

eun viestin tulee olla vahva merkittävästä päästövähennyshalukkuudesta ja valmiuksista edetä tarvittavalla ja merkittävällä tavalla päästövähennyksissä

teollisuusmaissahan käytämme eniten energiaa henkeä kohti joten meillä tulee myös olla erityinen velvollisuus päästövähennyksiin sekä kädenojennukseen kehitysmaiden tukemisessa ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä

tämän lain ensimmäisen käsittelyn yhteydessä keskustelimme jo tarkemmin lain sisällöstä joten tässä yhteydessä enää vain aivan lyhyesti tähän lakiin

perhehoitoa ja laitoshoitoa ei saisi kuitenkaan laittaa vastakkain vaan molempia tarvitaan ja sijaishuoltopaikka tulee aina ja jatkossakin valita lapsen edun ja tarpeiden mukaan

ensinnäkin kansaneläkelaitoksen harkinnanvaraisena kuntoutuksena korvattavan kuntoutuspsykoterapian siirtäminen kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi lakisääteiseksi toiminnaksi on sinänsä kannatettava ja perusteltu uudistus

myös laitoshoito on kehittynyt paljon kodinomaisempaan suuntaan ja erilaisissa perhekeskuksissa on usein etuna esimerkiksi moniammatilliset tukipalvelut

hiukan itseäni huolettaa se että perhehoito saattaa olla taloudellisesti houkutteleva vaihtoehto kunnissa silloinkin kun se ei olisi lapsen edun mukaista

tästä on kuitenkin unohtunut kokonaan sosiaalinen ulottuvuus eli lupaus siitä että kustannukset jaettaisiin sosiaalisesti oikeudenmukaisesti niin ettei pienituloisia niillä kohtuuttomasti rasitettaisi

on myös muistettava että lisäpanoksia tarvitaan ennen kaikkea niihin perheiden palveluihin joilla ongelmia voidaan ehkäistä

huovisen tekemää ehdotusta asian osalta

ennalta ehkäisevät palvelut ja lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut ovat erittäin tärkeitä esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu jonka saatavuutta on parannettava nykyisestä

varmuus siitä ettei näiden välttämättömien ja tarpeellisten ilmastotoimien laskua kaadeta pienituloisimpien kontolle on mielestäni tärkeä yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden kannalta mutta myös siksi että näin voidaan estää pelkoa joka asiaan liittyy sekä näin saadaan myös lisättyä ilmastopolitiikan kannatusta yhteiskuntamme kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä

arvoisa puhemies

kun perhehoitoon ohjataan entistä enemmän lapsia ja nuoria jatkossa tullaan samalla yhä vaikeammin oirehtivien perhesijoituksia lisäämään

ilmastopolitiikka luo ei se paljon uusia taloudellisia myös muun muassa ympäristö ja energiateknologian aloille paljon uusia taloudellisia mahdollisuuksia jotka kannattaa täysimääräisesti hyödyntää

jo nyt vaikeasti oirehtiville nuorille on toisinaan vaikea löytää sopivaa sijaishuoltopaikkaa ja onkin kohtuutonta että usein hyvin rikkinäisistä taustoista olevat nuoret joutuvat muuttamaan moneen kertaan ja kohtaamaan aina repäisyn irti tutuksi käyneestä elinympäristöstä